lähtökohtaisesti pohjoismaiden neuvoston työ on tärkeää ja keskinäisten suhteiden ylläpitäminen ja erilaisiin yhteisiin ongelmiin paneutuminen vahvistavat pohjoismaista yhteistyötä

mikäli konkreettiset rajaesteet ovat pohjoismaiden muodostaman jokseenkin yhtenäisen alueen puitteissa huomattavat voidaan vain ihmetellä yhteisen euroopan unionin sisällä ratkottavien ongelmien laajuutta

ensi vuoden energiakorjausten kannusteita edelleen lisätään ja kotitalouksille tämä on nähty kannattavaksi kohonneiden energiahintojen nousun vuoksi

ongelmia meillä lisää myös se että kaikki pohjoismaat eivät ole unionin jäseniä

suomen eu selonteossa viime viikolla asetettiin tavoitetilaksi kaikkien pohjoismaiden eu jäsenyys ja tämä varmaan myös helpottaisi pohjoismaista yhteistyötä

vaikka suomi ei ole immuuni maailmalla tapahtuville heilahduksille on kuitenkin olemassa keinoja joilla näitä negatiivisia vaikutuksia voidaan minimoida ja tähän hallitus toimillaan juuri pyrkii

täällä on paljon nostettu konkreettisia rajaesteitä esille ja yksi raja alueiden yhteistyöhön liittyvä asia on myös petoeläinkannat

arvoisa puhemies

monet muutkin täällä ovat todenneet kieliongelman ja täytyy todeta että suomen kielen asema asettaa suomalaiset eriarvoiseen asemaan muiden pohjoismaiden kanssa

arvoisa puhemies

luottamusta ei tue elvytystoimien liiallinen kyseenalaistaminen varsinkin kun seurantakeinot ja laskutavatkin vaihtelevat suuresti

lopuksi totean että täällä on jonkun verran käytetty puheenvuoroja ja kriittisiä puheenvuoroja varojen käytöstä ja se on varmasti paikallaan

metsähallituksen organisaatiomuutokset ovat työn alla ja siksi kysyisinkin ministeriltä onko hänellä tietoa miten tuloutusten tulee käymään ja onko mahdollista että niitä tulevaisuudessa kohdennetaan enemmän alueille

taantuman aikana on kuitenkin ollut havaittavissa haluttomuutta kaatopaikkamaksujen maksamiseen ja veronkorotus voi lisätä etenkin harvaanasutuilla alueilla jätteiden päätymistä luontoon koska verot kanavoituvat maksuihin ja ne nousevat

olisikin syytä kehittää keinoja estää luontoon päätyvän jätteen määrää ja ennen kaikkea pyrkiä valistamaan ihmisiä ympäristöarvoista

keppi ja porkkana ovat tasapuolisesti käytettyinä hyvät välineet asioiden eteenpäinviemiseksi

kiitos ed

asuntojen perusparannus ja kunnostus ovat erinomaisia esimerkkejä töistä joita moni taloyhtiö ja kotitalouskin voi harkita teettävänsä korjausavustusten ja kotitalousvähennysten myötä

lappi käsittää lähes kolmanneksen suomen maapinta alasta

alue on laaja ja harvaanasuttu

lapissa on kaiken kaikkiaan suojelualueita jo tarpeeksi ja nyt luonnonsuojelun nimissä halutaan rajoittaa pitkän tradition omaavan elinkeinon harjoittamisen mahdollisuus

esitys lähtee nyt valiokuntakierrokselle

myös perustuslakivaliokunta on lausunnonantajana ja se tekee huhtikuussa matkan lappiin tutustuakseen maakunnan ajankohtaisiin asioihin ja näin ollen myös kaivoslakiin liittyvät asiat ovat asialistalla

arvoisa puhemies

esimerkiksi kriisinhallinta kuuluu kolmen ministeriön hallinnonalalle

toisaalta käsittelyssä olevaan hallinnonalaan heijastuu voimakkaasti myös kansainvälinen toimintaympäristö

haltik on jatkuvan toiminnan operatiivinen keskus joka tuottaa sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton tarvitsemat tieto ja viestintätekniset palvelut

työttömien poliisien työllistyminen ja määräaikaisten virkasuhteiden vakinaistaminen ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena

ministeri holmlund on asettanut työryhmän selvittämään poliisin pitkän aikavälin henkilöstötarvetta

arvoisa puhemies

määrärahojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan on myös erittäin hyvä asia

järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminta liittyy usein huumausaineiden laajamittaiseen maahantuontiin ja levittämiseen sekä rahoittamiseen

tämä rikollisuus on vaarallista juuri järjestäytyneisyytensä vuoksi ja se ulottaa turmiollisesti lonkeronsa laajalti yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

suomessa tullaan varmasti tulevaisuudessa tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa entistä enemmän omien kansalaisten ikääntymisen myötä

tärkeää on maahanmuuttajien kotouttaminen mahdollisimman nopeasti

perustuslakivaliokunnan mielestä työryhmässä on syytä arvioida voidaanko kertomusten yhdistämisellä tehostaa ja järkeistää hallituksen informointia toiminnastaan samoin kuin eduskunnan mahdollisuuksia valvoa hallituksen toimia

kuitenkin on otettava huomioon myös mahdolliset vieraista kulttuureista aiheutuvat negatiiviset vaikutukset

asiasta keskusteltuaan perustuslakivaliokunta päätyi näkemykseen että mikäli yhdistämiseen päädytään on luontevaa että tällainen kertomus lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi tarkastusvaliokuntaan perustuslakivaliokunnan sijasta

kokonaisuudessaan hallinnonalan tavoite taata sisäinen turvallisuus on haastava ja siihen on hallituksen toimesta hyvin varauduttu

perustuslakivaliokunnalla säilyisi tällöinkin mahdollisuus muun muassa ottaa kantaa hallituksen toimenpiteisiin samoin kuin nostaa esille erityisteemoja kertomuslausunnossaan

valiokunta katsoo myös että kertomusten yhdistämisellä ei olisi vaikutusta ulkoasiainvaliokunnan nykyiseen tehtävään valmistelevasti käsitellä kertomus niiltä osin kuin se koskee ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

myös menettely jossa muut erikoisvaliokunnat antavat eduskunnan päätöksen perusteella kertomuksesta lausuntonsa mietintövaliokunnalle on syytä säilyttää

se mitä uusi järjestelmä ja uusi vaalirahoituslaki ovat jo nyt tuoneet mukanaan on entistä vaikeutuneempi tilanne vaalirahoituksen saamisessa

suomalaiseen mentaliteettiin ei kovin hyvin sovi liiallinen avoimuus näissä asioissa

oli selvää että nyt käsittelyssä oleva entisen pääministeri vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkiminen oikeuskanslerin ilmoituksen jälkeen oli aiheellista

kertomusmenettelyyn liittyvien näkemysten lisäksi perustuslakivaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanotot jotka koskevat oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamista saamen kielen elvyttämistä asiakirjojen yhteensovittamista ja mietintöihin ja lausuntoihin liittyvien huomautusten asianmukaista huomioimista

perustuslakivaliokunta on arvioinut perusteellisen harkinnan jälkeen että vanhasen menettely on ollut huolimatonta mutta ei esiin tuodut seikat huomioiden törkeän huolimatonta

viivästymisen syyt voivat olla muun muassa rakenteellisia menettelyllisiä työskentelytapoihin ja johtamiseen viranomaisten yhteistyöhön voimavaroihin ja osaamiseen liittyviä syitä

ratkaisuun on päädytty perusteellisen käsittelyn tuloksena

näiden toimenpiteiden ja uudistusten on oltava tasapainossa oikeudenkäynnin joutuisuuden ja oikeusturvan muiden ulottuvuuksien kanssa

paljon on tullut myös ihmetystä siitä että tähän asiaan tuhlataan niin paljon voimavaroja ja ihmetystä herättää että eikö eduskunnalla ole tärkeämpää tekemistä

vaalikausittain valtioneuvosto antaa eduskunnalle toimenpidekertomuksen oheisaineistona niin sanotun kielikertomuksen

se johtaisi todennäköisesti siihen että päätöksenteko tulisi ylipäätään hyvinkin ongelmalliseksi ja estäisi normaalin päätöksentekotoiminnan

näin lappilaisena en voi olla puuttumatta siihen seikkaan että täällä on nostettu asia lappilaisittain siihen malliin että lappi olisi pelkästään harvaanasuttua aluetta

mitä tulee tähän tiedottamiseen tiedottaminen toimi erittäin hyvin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimesta perustuslakivaliokunnan osalta mutta tästä tietojen vuotamisesta täytyy todeta että oli erittäin ikävää että sellaista tapahtui mutta tätä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta perustuslakivaliokunta on toiminut erittäin moitteettomasti

hallituksen esitys tuo mahdollisuuden että pystytään myös lappilaisille ihmisille ja kunnille antamaan valinnanvapautta toteuttaa palveluja

tämä varmasti lisää koko maakunnan hyvinvointia ja soisi tämän valinnanmahdollisuuden myös suurimmalle osalle lappilaisia

ja vaikka kysymys oli harmillisesta vuodosta niin lopputulokseen sillä tuskin oli vaikutusta

terveydenhuolto on huomattavia resursseja vaativa julkisen sektorin osa ja jatkossa terveydenhuollon tarve ja kustannukset tulevat lisääntymään väestön ikääntyessä

arvoisa puhemies

tärkeää on että kansalaisten näkemykset tulevat huomioiduiksi etenkin poliittisessa päätöksenteossa mutta demokratian olennaisia osia ovat oikeudenmukaisuus ja riippumaton tuomioistuinlaitos

nyt puhutaan rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta joka olisi terveyskeskukseen palvelussuhteessa olevilla laillistetuilla sairaanhoitajilla sairaanhoitajina toimimaan oikeutetuilla terveydenhoitajilla ja kätilöillä

demokraattiselle yhteiskunnalle on tunnusomaista mahdollisuus valittaa itseään koskevista asioista

edellytyksenä on että he ovat suorittaneet vaadittavan lisäkoulutuksen ja että he ovat saaneet lääkkeen määräämistä koskevan määräyksen terveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä

tärkeintä uudistuksessa on taata potilaiden turvallisuus mutta käytännön jouhevoittavuudella voidaan saada aikaan hyötyjä jotka koituvat nimenomaan potilaiden eduksi

esimerkkinä voisi mainita raiskausri koksista annetut tuomiot

lääkäreiden työpanos saadaan uudistuksen avulla ohjautumaan entistä paremmin lääketieteen vaativampaa osaamista edellyttäviin tehtäviin

kuinka tähän kansalaisten reagointiin on nyt varauduttu ja missä vaiheessa olemme menossa

vastaavanlaisesta sai raanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeudesta on useista maista myönteisiä kokemuksia ja hallituksen esitys on kannatettava kunhan varmistetaan potilaiden turvallisuus

oli hyvä kuulla ministeri braxin linjaus nyt tästä kysymyksestä että ei puhuta ratifioinnista tällä hetkellä

norjassa poronhoitoa harjoittavat vain saamelaiset